arvoisa puhemies

suomalainen kuljetusyrittäjä pitää talouden pyörät pyörimässä

paitsi että tämä mullistaisi kilpailutilanteen se avaisi laajat ovet harmaalle taloudelle ja tulisi haastamaan kuljetusalan työpaikkoja entisestään

ministeri soini te esittelitte asian ministerivaliokunnalle

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

suomi on direktiivin puutteita paikatakseen säätänyt määritelmät tilapäisyydestä ja kuljetuksesta ja näistä hallitus on nyt luopumassa eu komission haastettua ne

ei voi kuin ihmetellä hallituksen valmiutta muuttaa nykyistä suomen linjaa varsinkin nyt kun eun maantielakipaketti on odotettavissa ensi vuoden alkupuolella ja tuon paketin yhteydessä myös tämä kyseinen asia olisi tullut käsitellyksi

meillä ei tällä hetkellä ole viranomaisilla työsuojeluviranomaisilla tullilla ja poliiseilla työkaluja eikä resursseja hoitaa valvontatehtäviä

ja miten käy jos nämä valvontatehtävät kasvavat

kysyn ministeri soinilta

arvoisa herra puhemies

valtio lisää lisäbudjetilla kemera rahoja yksityismetsien metsänhoito ja perusparannustöihin

toinen kysymykseni liittyy maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon

siksi kysynkin asianomaiselta ministeriltä

näen että tämä lyö entisestään korville kotimaista kysyntää ja syventää pk yritysten ahdinkoa

salon kaupunki kamppailee todella hankalassa taloustilanteessa ja tämänpäiväinen nokian päätös hankaloittaa tilannettamme entisestään

olisiko kenties mahdollista luoda äkillisen rakennemuutoksen jatkeeksi jonkinlaista tukielementtiä jossa kaupungille voitaisiin myöntää sosiaalisiin palveluihin korvamerkittyä rahaa koska sille on tällä hetkellä myös huutava pula

hyvät kollegat

kuvaavaa on että hallituksen liikennepolitiikka yhdisti koko opposition laidasta laitaan yhteisen välikysymyksen taakse ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella

hallituksen liikennepolitiikka jättää avoimeksi kysymyksen miten kansalaisten yhdenvertaisuus ja asianmukaiset julkiset liikenneyhteydet varmistetaan koko maassa

herää myös kysymys milloin junat kulkevat jälleen näillä radoilla joilta liikennettä ollaan nyt lakkauttamassa ja miten maakuntien elinvoimaisuudesta pidetään aidosti huolta

arvoisa puhemies

sen täytyy palvella työssäkäymistä yrittämistä ja asumista kustannustehokkaasti ja ekologisesti kestävällä tavalla

toivon todella että voimme yhdessä tuumin varmistaa eduskuntakäsittelyssä sen että tämä asia ei etene ja sen myötä suomalainen kuljetusyrittäjä saa toimia edelleenkin reilussa kilpailuympäristössä

ministeri soini

arvoisa herra puhemies

te istutte nyt tämän kumipyörän päällä

kun jo nyt on tiedossa että tämän esityksen myötä harmaa talous rehottaa entisestään verotulot vähenevät työttömyys lisääntyy onko teillä valmiutta kutsua ministerivaliokunta koolle ja vetää tämä esitys pois eduskunnasta niin kuin hallitus on tehnyt tämän vaalikauden aikana jo useamman kerran

sipilän hallituksen ja ministeri bernerin liikennepoliittisena linjana on markkinaehtoisuus kilpailun vapauttaminen rajoituksia ja ohjausta purkamalla

minun mielestäni tässä kohtaa on tärkeää huomata että lakiehdotus vie eteenpäin lainsäädäntöä laivaväen työolosuhteiden kohdalla ja samalla lainsäädäntöä päivitetään osaltaan perustuslain mukaiseksi ja lisäksi sillä luodaan edellytyksiä kansainvälisen merityöyleissopimuksen ratifioinnille mikä sinänsä on myös hyvin tärkeä asia

eri toimijoille pirstoutunut markkinavetoinen liikennejärjestelmä ei kuitenkaan mahdollista kokonaisuuden koordinoitua kehittämistä eikä eri liikennejärjestelmien tehokasta yhteensovittamista

tällä lailla säädetään laivaväelle tietyt laajassa mielessä työsuojeluun liittyvät oikeudet

työkaluna tähän valvontaan tuodaan muun muassa lisää työsuojelutarkastajia aluksille ja tarkastukset ovatkin hyvin keskeinen tapa valvoa näitä työolosuhteita

minä tietysti itse kannan huolta tässä yhteydessä siitä mitkä ovat ne työsuojelutarkastajien resurssit elikkä aluksella tapahtuva työolojen valvonta edellyttää myös työsuojelutarkastajilta erityisosaamista ja tällaisia osaajia meillä ei varmasti ole liiaksi

aluksilla tehtävä työ on paitsi raskasta fyysisesti tietysti myös raskasta henkisesti ja työssäjaksaminen on yksi keskeinen asia jolla parannetaan kansalaisten mahdollisuuksia pidentää työuriaan

kyllä minä koen että tämä lakiehdotus vie myös osaltaan eteenpäin tätä tärkeää tavoitetta joka varmasti tässä salissa myös jokaisella edustajalla on puoluekantaan katsomatta

kuvaavaa on että bernerin ilmoitus junavuorojen laajamittaisesta lakkauttamisesta tuli lehtitietojen mukaan yllätyksenä myös keskustan eduskuntaryhmälle

maakunnissa tehdään hartiavoimin työtä uusien työpaikkojen puolesta talouden kääntämiseksi kasvuun ja työllisyyden parantamiseksi

ei voi kuin ihmetellä millä eväillä hallitus aikoo tukea kasvua ja työllisyyttä jos sen konkreettiset päätökset käytännössä vievät pohjaa pois elinkeinoelämän kehittymiseltä maakunnissa

koko maakuntaa edustava maakuntaliitto huomauttaa että junayhteyksien lakkauttamisen perusteena ei voi olla yksinomaan hallitusohjelman säästötavoite kun samaan aikaan päätös lyö korville ponnisteluja kasvun luomiseksi maakunnassa

se pitää esitystä liikenteen ostojen lopettamisesta hätiköitynä perustelemattomana ja suppeaan liiketaloudelliseen ajatteluun pohjautuvana

liitto painottaa henkilöjunaliikenteen säilyttämisen välttämättömyyttä ratavyöhykkeen saavutettavuuden jokapäiväisten liikkumistarpeiden ja liikkumisen tasa arvon takia

liikenneyhteyksien heikkeneminen rapauttaa maakunnan yleistä kilpailukykyä heikentämällä edellytyksiä houkutella yritysinvestointeja työvoimaa opiskelijoita ja matkailijoita

vähintä mitä voitaisiin tehdä olisi kattava vaikuttavuusarviointi näiden päätösten vaikutuksista alueiden kilpailukykyyn ja elinvoimaisuuteen ennen niiden toimeenpanoa

laxellin puheenvuoroja

hallituksen esitys kauppojen sunnuntaiaukiolon vapauttamisesta on kädenojennus suurille kauppaliikkeille

aukiolon vapauttamisesta kärsivät kaupan työntekijät tavalliset kuluttajat pienten erikoiskauppaliikkeiden yrittäjät ympäristö lapsiperheet ja kunnat

arvoisa puhemies

vr on ilmoittanut syksyn aikana merkittävistä markkinaehtoisen liikenteen vähennyksistä ja käy parastaikaa yt neuvotteluita henkilöstön ja todennäköisesti myös palveluiden vähentämisestä

siitä välttämättä seuraavat lisäkulut ja niiden myötä tulevat aukot kauppojen kannattavuuteen löytänevät tiensä hintoihin varsin suoraan ja tietysti korkojen kera

maakuntien kunnat ovat sitoutuneet rataliikenteen käytön edistämiseen muun muassa kaavoituksella ja tuntevat nyt itsensä aiheellisesti petetyiksi hallituksen toimesta

kaupan keskittyminen entistä vahvemmin taajamiin ja suuriin kuntakeskuksiin ei kuulosta ihanteelliselta keskustalaiselta kehityskululta

ankarin kritiikki hallitukselle tuleekin sen sisältä

yksityisautoilun lisääminen tämän tyyppisellä politiikalla potkii ikävästi nilkkaan suomalaista ympäristö ja ilmastopolitiikkaa jossa tämän myötä käännetään selkä arjen realiteeteille tämähän on vihreille tosin muutenkin varsin tuttu toimintatapa

varsinkin y junan koskettamien karjaan inkoon ja siuntion tapauksessa linja autoliikenteellä ei junayhteyttä pystytä edes korvaamaan kohtuullisessa matkustusajassa

kaupan työntekijöiden perheet ovat tietysti ensimmäisinä kärsimässä toisen vanhemman poissaolosta

ministeri berner on luvannut junaliikenteen kilpailun mahdollistavan lainsäädännön olevan valmis maaliskuuhun mennessä jotta uudet toimijat voivat aloittaa liikennöinnin lakkautetuilla rataosuuksilla kun vr lopettaa omat vuoronsa

esityksestä puuttuu selvitys uudistuksen vaikutuksista yksilöiden ja perheiden hyvinvointiin monipuolisten kauppapalvelujen toteutumiseen sekä julkisten palvelujen tarpeeseen

arvoisa herra puhemies

mutta tämänhän ministeri berner sentään jo tänään täällä salissa omassa puheenvuorossaan myönsi

niin työnantaja kuin työntekijäpuolellakin on havaittavissa kiivasta vastustusta

näyttää vahvasti siltä että raideliikenne loppuu sipilän hallituksen säästöpäätöksellä näillä rataosuuksilla ja matkustajien siirtyessä muihin kulkuneuvoihin reittien uudelleenavaaminen tulevaisuudessa on kovin epätodennäköistä